mutta summa summarum

huomaan että näistä fundamenteista on tingitty on valittu toisenlainen linja ei ole valittu tämmöistä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunnan mallin kehittämistä vaan on lähdetty vähän tuntemattomille vesille

tämän veroinstrumentin käyttöä jotta tämä sopeutus voitaisiin tehdä oikeudenmukaisemmin ja toiseksi toivon että todella uudelleen arvioitte suhtautumistanne sopimusyhteiskuntaan

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

miksi tällainen vastakkainasettelu

tein jokunen viikko sitten rakentavan esityksen tässä salissa siitä emmekö voisi tässä tilanteessa me olemme käyneet paljon liikennepoliittista keskustelua meillä on laaja maa pitkät etäisyydet huolehtia siitä että kyllä toteutetaan tämä autoveron alennus mutta turvataan myös se julkinen liikenne joka vie suomalaisia itään pohjoiseen länteen ja poikittain tässä maassa

vierastan sellaista vastakkainasettelua ja minusta tämä olisi paitsi oikeudenmukaista myös aluepoliittisesti oikeudenmukaista ja myös ympäristön kannalta kestävää

voisi sanoa tavallaan että jos eduskunta tällaisen kompromissiratkaisun tekisi se olisi ihan varmasti suomelle suomalaisille ja alueille varsinainen jackpot ja myös sillä perusteella kannatan tätä edustaja viitasen tekemää ponsiesitystä

arvoisa puhemies

minä halusin pyytää vielä puheenvuoron kun edustaja kärnä edustaja enontekiöltä ymmärtääkseni täällä asettaa tavallaan autoilijoita ja julkista liikennettä vastakkain

suurin huoli miettikää tässä maassa tehdään valtavia leikkauksia ja sote uudistusta ja oli valtavat terroriteot pariisissa mikä lappilaisilla oli oli se että lapista on muodostumassa pussinperä suuri huoli rovaniemen ja kolarin yöjunaliikenteestä seuraavana liipaisimella ehkä lentokenttäliikenne

toivoisin edustaja kärnä että tekin sen lisäksi että haluatte olla autoilijoitten puolella mistä teille kaikki kunnia ette unohtaisi sitä että kyllä julkinen liikenne on harvaan asutun lapin ja muitten haja asutusalueitten etu se että se toimii suomessa

me olemme esittäneet hyvin rakentavaa vaihtoehtoa jossa voitaisiin molempia liikennemuotoja tasapainoisesti tukea

toivoisi että tälle löytyisi eduskunnasta tukea sillä tavalla että voidaan huolehtia myös jatkossa siitä että suomi joka on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa voisi olla maa jossa koko maa pidetään asuttuna

samanaikaisesti on tehty toisaalta uudistuksia ja muutoksia joissa on vähennetty poliisin demokraattista valvontaa ja ohjausta ja tämä näkyy muun muassa uuden poliisihallituksen perustamisena

toinen selkeä linja on ollut se että on ollut useampia lakiesityksiä ja toimenpiteitä joissa on tehty konkreettisia muutoksia joissa ihmisten valvontaa ja monitorointia on lisätty ja tämä on yksi näistä esityksistä

tässähän esitetään näissä lakiehdotuksissa että oleskeluluvissa otettaisiin käyttöön tämmöiset biometriset tunnisteet ja siten toimeenpantaisiin eu asetus joka jo edellyttääkin tätä ja hyvä näin

mutta sitten näihin lakiesityksiin sisältyy myös sellaisia esityksiä joita tämä eu sääntely ei edellytä vaan jotka ovat ihan kotoperäisiä jotka me täällä suomessa olemme päättäneet tehdä toisin kuin eussa on yhdessä sovittu

yksi tällainen kotimainen lakiesitys on se että nämä otetut sormenjäljet tallennettaisiin sormenjälkirekisteriin

tämä sama kysymys oli esillä kun passilakia noin vuosi sitten käsiteltiin tässä eduskunnassa

kun passilain käsittelyn yhteydessä ensimmäistä kertaa esitettiin että kaikilta ihmisiltä ei siis vain rikollisilta vaan kaikilta suomalaisilta otettaisiin sormenjäljet ja tallennettaisiin rekisteriin siinä yhteydessä viranomainen ja asiantuntija toisensa jälkeen vakuutteli että tämä jää tähän eikä tämä tästä laajene mutta nyt vuotta myöhemmin olemme tilanteessa jossa ollaan jälleen perustamassa rekisteriä sormenjäljistä

me jätimme tämän passilain muutoksen yh teydessä emme siihen passilakiin vaan juuri tähän sormenjälkien rekisteröimisasiaan vastalauseen sillä perusteella että meidän mielestämme se puuttuu merkittävällä tavalla kansalaisten yksityisyyden ja henkilötietojen perustuslailliseen suojaan ja emme pitäneet tätä uudistusta oikeasuhtaisena toimenpiteenä tavoiteltuihin hyötyihin nähden

totesimme myös että siihen sisältyy vakavia tietoturvariskejä ja että lain tarkoitus olisi ollut täytettävissä myös ilman sormenjäl kien rekisteröimistä koska viranomaisasioinnin helpottaminen ei voi olla peruste kajota yksityisyydensuojaan

arvoisa puhemies

jo passilain muutosta käsitellessämme olimme sitä mieltä että hallintovaliokunta ei ottanut perustuslakivaliokunnan kriittistä kantaa riittävän vakavasti ja samaa mieltä olemme nyt tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

olemmekin tehneet ja jättäneet vastalauseen jossa toteamme että sormenjälkien rekisteröinnille ei ole painavaa yhteiskunnallista tarvetta varsinkin kun henkilöllisyys voidaan todeta ilman rekisterimerkintää tämän oleskelukortin sirulle tallennetun sormenjäljen avulla

lopuksi arvoisa puhemies minusta on todella paradoksaalista että me emme ole kyenneet tässä yhteiskunnassa saamaan aikaiseksi sellaisia rekistereitä jotka esimerkiksi selkeällä tavalla yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla kriminalisoisivat tai toisivat viranomaisten tietoon lakia rikkovat yritykset tai joilla voisimme valvoa niiden toimintaa merkittävällä tavalla mutta haluamme perustaa rekisterin toisensa jälkeen jossa täysin kunnollisten kansalaisten toimintaan ja integriteettiin halutaan puuttua

arvoisa puhemies herr talman

itse pidän tärkeänä sitä että kuntauudistus tehdään kuntalähtöisesti eli että hallitus ja eduskunta antavat uudistukselle aikataulun ja askelmerkit ja kuntapäättäjät kuntalaiset ja kunnat päättävät lopullisista ratkaisuista

useat keskustapuolueen edustajat ja myös keskustan vastalause väittävät ettei uudistuksen edetessä ole kuultu asiantuntijoita

kuntalähtöinen malli sopii parhaiten maassa jossa on toisistaan poikkeavia alueita ja jossa on vahva ja pääosin toimiva kunnallinen itsehallinto

pallo on nyt kunnilla ja toisin kuin oppositio minä toivon että kuntapäättäjät itsenäisesti tekevät harkintaa siitä mikä on juuri heidän kunnassaan heidän alueellaan parasta kuntalaisten puolesta

sen lisäksi että keskustapuolue ja perussuomalaiset kehottavat kuntapäättäjiään olemaan noudattamatta lakia ja halveeraatte sillä tavalla kansanvaltaa te väheksytte myös kuntapäättäjiä

laki lähtee kuntalähtöisyydestä mutta te haluatte täältä jakarandatuoleilta määrätä ja päättää että teidän kuntapäättäjien ei ole syytä tehdä nyt yhtään mitään

sana parlamentarismi sai tänään kuitenkin synkän varjon ylleen kun keskusta ja perussuomalaiset irtisanoutuivat tällä tavalla lakien noudattamisesta

onko talous kunnossa onko terveyskeskuksissa riittävästi lääkäreitä pääseekö lääkäriin hoitotakuun määräämässä ajassa onko lukioissa riittävä kurssitarjonta että nuoret kokevat sen tärkeäksi toimivatko vanhuspalvelut ja onko myös naapurilla asiat kunnossa

nämä ovat niitä kysymyksiä joita meidän ja kuntapäättäjien pitäisi esittää itsellemme ja niiden pohjalta tehdä tämä analyysi

nämä keskustelut on nyt kuitenkin syytä käydä joka puolella suomea ja siellä missä asiat eivät ole kunnossa on syytä tehdä vastuullisia päätöksiä jotta olemassa olevat arjen ongelmat voidaan korjata

vielä enemmän on miinuksella ja myös tänään valtiovarainministeriö laski kasvuennustettaan ja kaikki tämä tietysti heijastuu kuntatalouteen

kaikkien näiden tosiseikkojen edessä edustaja ruohonen lerner jokainen henkilö joka täällä salissa sanoo että mitään ei tarvitse tehdä pakenee vastuutaan

vanhoihin rakenteisiin takertuminen kuntauudistuksen jarruttaminen perumispuheet eivät paranna yhdenkään lapsen perheen vanhuksen tai yrittäjän elämää

arvoisa puhemies

jokaisella päätöksellä on seuraamuksensa niin myös tällä hallituksen aikeella siirtää tämä yle rahoitus osaksi budjettirahoitusta

katsoin vähän mitä on muualla tapahtunut kun näin on tehty mitä on tapahtunut niissä maissa joissa yleisradioyhtiöt on alistettu tavallaan hallituksen peukalon alle

rumimmat esimerkit ovat unkarin tyyppisistä maista joissa yleisradioyhtiö on täysin hallituksen radio ja tv ja toimii sen propagandan välittäjänä

teki mittavan leikkausohjelman joka myös ulotettiin tähän kansallisen yleisradioyhtiön npon budjettiin ja nyt on myös siellä uusista leikkauksista päätetty

tällaisen oven suomen hallitus on nyt avannut ja olisi mielenkiintoista kuulla täällä on liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen paikalla mihin arvioihin perustuu se lupaus että suomessa ei näin kävisi

hyvät kollegat

mutta suomi on maa ja kansakunta ja sitä ei voi johtaa niin kuin yritystä

näitä raideliikenteen lakkauttamispäätöksiä ministeri on nyt julkisuudessa perustellut että ne on tehty liiketaloudellisin perustein liiketaloudellisin perustein

me kaikki tiedämme täällä että suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa eikä meillä ole minkäännäköistä realismia ajatella että markkinaehtoista liikennettä olisi mahdollista järjestää juuri missään muualla kuin suurten kaupunkien liepeillä

mitä teille on tapahtunut

tätä budjettia on käsitelty maailmantalouden synkkien uutisten varjossa

on aivan selvää että nyt tehtävillä valinnoilla on merkitystä sille miten hyvin me täällä suomessa voimme valmistautua ja ottaa vastaan sekä oman hitaamman talouskasvun kautemme että maailmantalouden vielä arvaamattomat vaikutukset

viime päivien keskusteluissa on selvästi käynyt ilmi että hallituksen ratkaisu on yrittää vauhdittaa taloutta vanhalla reseptillä tuloerojen kasvusta

valtiovarainministeri katainen on monessa yhteydessä ilmoittautunut tuloerojen kasvun kannattajaksi ja toisen hallituspuolueen rkpn talouspoliittinen neuvonantaja björn wahlroos on usein todennut että yleensä taloudessa ei mene hyvin elleivät tuloerot kasva

hallituspuolueiden edustajat ovat täällä pitkin päivää kutsuneet sitä ilkkumiseksi

arvoisa puhemies

uusimman mausteen tähän talouspoliittiseen keskusteluun toi tänään hallituspuolue keskustan puoluesihteeri jarmo korhonen joka väläytteli talousuhkien edessä jo palkankorotusten jäädyttämistä eikä sulje myöskään etuuksien leikkauksia pois keinovalikoimasta

turvallisen tulevaisuuden sijaan hallituspuolueet levittävät nyt paitsi hämmennystä myös turvattomuuden mielialaa neuvottomuudellaan talousuhkien edessä ja kuten puoluesihteeri jarmo korhosen puheista käy ilmi kun hätä alkaa olla käsillä käydään ensin käsiksi tavallisten suomalaisten palkkoihin hyvinvointipalveluihin lapsilisiin eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan

väistämättä tulee mieleen valmistellaanko paljon mainostettua sata komitean työtä suljetuin ovin juuri siksi että korhosen väläyttelemät perusturvan leikkaukset ovat jo työn alla

arvoisa puhemies

koska lähes kaikki keskeiset palvelut joita me suomalaiset arjessamme käytämme ja tarvitsemme tuotetaan juuri kunnissa on budjetin vaikutuksista kuntiin ja kuntatalouteen syytä sanoa muutama sana

koulut päiväkodit vanhustenhuolto terveyskeskukset ja niin edelleen

monet kunnat ovat suurissa vaikeuksissa ja kuntalaisten eriarvoisuus on kasvussa

silti valtiontalouden ylijäämä käytetään runsaisiin veronalennuksiin mutta ei riittävästi kuntatalouden ja kuntapalvelujen kehittämiseen

esimerkkejä tästä on monia mutta yksi räikeimmistä löytyy sosiaali ja terveydenhuollosta

kuten muistamme oli hoito ja hoiva erityisesti vanhustenhoito viime vaalikauden taitteen merkittävin kysymys jonka kuntoon saattamiseen kaikki puolueet sitoutuivat

hyvä näin mutta kuinka paljon hallitus laittaa oikeaa lisärahaa kuntien sosiaali ja terveydenhuollon kehittämiseen ensi vuoden talousarviossa

budjettiesityksestä voimme sen lukea

kansalaisten arjen asioihin ei hallitukselta riitä voimavaroja ei vaikka talouden hiipuessa ja väestörakenteen muuttuessa nämä ongelmat tulevat kärjistymään

tämä tapahtuu kiristämällä hallituksen omilla toimenpiteillä kuntataloutta ja kannustamalla toiminnan tehostamiseen kehittämällä niin sanottuja palvelumarkkinoita

arvoisa puhemies

kokoomukseen on kuntapalvelujen osalta turha enää asettaa toivoaan mutta uskon että kuntia vuosikymmeniä rakentaneessa keskustapuolueessa piilee halua ryhdistäytymiseen

olisin lopuksi vedonnut täällä oleviin keskustalaisiin mutta koska heitä ei ole paikalla tyydyn toteamaan että keskustalaisilla on syytä antaa kokoomuslaisille rukkaset kuntapolitiikassa ja palata perinteisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamislinjalle

kyllä ainakin itselleni on ollut tärkeää käydä läpi niitä asiantuntijoitten professoreitten lausuntoja jotka ovat kyseenalaistaneet hallituksen linjan ja pitävät sitä liian kireänä tähän taloustilanteeseen

olen tottunut politiikassa siihen että kannattaa kuunnella asiantuntijoita professoreita ja myös mukauttaa omaa poliittista linjaa siihen ajatteluun

keskustelun painopistettä olisikin syytä siirtää siitä että ei ole vaihtoehtoa siihen että tarkastellaan mitä eri vaihtoehdot merkitsevät toisaalta valtiontalouden kannalta ja toisaalta yksittäisten väestöryhmien osalta

molemmilta osilta olen erittäin huolissani siitä että asiantuntijat suhtautuvat erittäin kriittisesti siihen että hallituksen valitsema linja ei ole valtiontalouden kannalta järkevä mutta myös niistä asiantuntija arvioista eri yhteiskuntasektoreilta sosiaalipolitiikassa koulutuspolitiikassa terveydenhuollossa joissa arvostellaan hallituksen talouspolitiikan eriarvoistavaa vaikutusta hyvin monen yhteiskuntasektorin osalta

mutta arvoisat kuulijat ehkä suurin epäkohta liittyy siihen että tiedän että hallituspuolueiden edustajat eivät pidä siitä että näin sanotaan kyllä hallitus on kaikilla mittareilla mitattuna aivan liian toimeton tämän massatyöttömyyden edessä

se on iso virhe jota nyt ollaan tekemässä ja se on oikeastaan hallitukselle raskauttavin päätös jonka hallitus on tekemässä

arvoisa puhemies

monissa puheenvuoroissa on jo viitattu tähän tämänpäiväiseen kokoavaan tuloratkaisuun mutta sen merkitys koko yhteiskunnan kannalta on niin suuri että siitä on syytä kyllä puhua vielä lisää

jo se kertoo että se on kysymys jonka parissa kannattaisi todella kamppailla

vaikka työllisyysmäärärahat loppuivat monin paikoin jo kesällä ei hallitus ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin

mutta myös työllisyyden ja työelämän laatukysymysten kannalta sopimus on merkittävä ja myös jokaisen suomalaisen palkansaajan kannalta toivotaan että sopimus voi toteutua

tämä tulee väistämättä vaikuttamaan rakenteellisen työttömyyden syvenemiseen

ministeri ihalainen teitä on myös syytä kiittää työministerinä siitä merkittävästä panoksesta jonka olette tämän prosessin aikana antaneet suomalaiselle yhteiskunnalle ja uskon että koko tämä sali voi yhtyä niihin kiitoksiin

lopuksi ehkä vielä muutama lyhyt sana siitä että tämän valitun talouspoliittisen linjan lisäksi olen huolissani siitä että hallitus ripustaa koko talouspolitiikkansa kahden ison rakenteellisen uudistuksen varaan joihin molempiin liittyy erittäin suuria riskejä

kävittekin jo läpi näitä työelämän laadullisia kysymyksiä ja se oli musiikkia kaikkien korville mutta voitteko vielä arvioida tämän kokonaisratkaisun merkitystä työllisyyden kehittymisen kannalta

puhun nyt tästä pakkolakipaketista joka on vielä kovin pitkässä kuusessa ja tästä sote uudistuksesta jonka vaikutukset nähdään ehkä kymmenen vuoden kuluttua

aivan lopuksi arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että se ei nosta veroastetta lainkaan

on jotenkin epäoikeudenmukaista epärehellistä jatkuvasti pelotella täällä että sosialidemokraatit ovat kiristämässä verotusta

meidän mallissamme se ollaan viemässä lähemmäksi eun keskitasoa jossa työn verotus omistamisen verotus ja kulutusverot ovat jollain tavalla paremmassa tasapainossa

ei hallituksen

arvoisa puhemies